sekin painetaan villaisella että fennovoimalla ei ollut uskottavaa suunnitelmaa ydinjätteen loppusijoituksesta

ydinjätteen sijoittaminen posivan loppusijoitusluolaan ei onnistu eikä hallituksella ole laillisia edellytyksiä pakottaa voimayhtiöitä yhteistyöhön

ydinvoimaloita esimerkiksi mainostetaan edullisina vaikka laskelmat edullisuudesta perustuvat siihen että rakentaminen pystytään toteuttamaan suunnitelmien mukaisessa aikataulussa

samoin ministeri pekkarisen yllättäen juuri ennen äänestystä ehdottama rajoittamaton korvausvastuu ydinvoimayhtiölle on aika läpinäkyvää ydinvoimaäänien kalastelua

kansanedustajia kosiskellaan ydinvoiman kannalle myös uusiutuvien varjolla

tämäkin on ilmeisesti tietoinen ratkaisu kun ministeri pekkarisen mukaan tänään täällä hän niin sanoi kaikki tarvittavat lakimuutoksetkin olisivat olleet jo valmiina

viidettä ydinvoimalaa perusteltiin aikanaan samalla argumentilla mutta toteutuneesta kehityksestä ei kuitenkaan juuri löydy näyttöä siitä että päätös lisäydinvoiman rakentamisesta takaisi teollisuuden säilymisen suomessa

polttoainelouhinta kuljetus jätteenkäsittely sekä voimalan rakentaminen ja ylläpito vaativat myös energiaa ja suuri osa tästä tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla

arvoisa puhemies

perin oudolta kuulostaa myös se että tvon ydinvoimahankkeessa mukana oleva upm on jo etukäteen ja avoimesti kertonut aikovansa myydä ylimääräisen sähkön markkinoille

myös temin osastopäällikkö turusen joka oli jäsenenä fennovoiman osakkaan outokumpu oyjn hallituksessa osallistuminen ydinlupapäätöksen valmisteluun oli enemmän kuin arveluttavaa

oikeuskansleri jonkka totesi turusen olleen esteellinen valmistelemaan asiaa

nämä kaikki edellä kuvaamani ydinvoimapäätöksen valmisteluun liittyvät puutteellisuudet epätarkkuudet vain tiettyyn lopputulokseen tähtäävä asioiden esittely eivät kuulu vastuulliseen päätöksentekoon ja on vielä kysymyksessä tämän hallituskauden merkittävin päätös

julkaistussa talousarvioesityksessä hallituksen tavoitteena on opintojen edistymisen vauhdittaminen kestävä työurien pidentäminen ja työllisyysasteen nostaminen työuran kaikissa vaiheissa

hallitus on näiden toimien toteuttamiseksi valmistellut toimenpidekokonaisuuden jonka avulla pyritään nopeuttamaan opintoja ja alentamaan keskimääräistä korkeakouluopintojen aloittamisikää samoin kuin työelämään siirtymisikää tutkinnon suorittaneena

myös opiskeluaikojen lyhentäminen ja nuorten saaminen työelämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on järkevää jos katsomme sitä puhtaasti rahan ja kansantalouden kannalta

mielestäni kuitenkin välivuosi lukion tai ammattikoulun jälkeen ei ole yhtään niin paha kuin niin sanottu välivuosi tai välivuodet peruskoulun jälkeen

lukion tai ammattikoulun jälkeinen välivuosi jolloin pohditaan oman elämän suuntaviivoja voi olla pitkällä aikavälillä hyvinkin kannattava sijoitus tulevaisuuteen

puhuttaessa työurien pidentämisestä ja opiskeluaikojen lyhentämisestä ja nopeuttamisesta tulisi myös muistaa että monilla tämän päivän opiskelijoilla työura on alkanut jo ennen korkeakouluopintoja ja jatkuu niiden aikana

työuran pituuden kannalta ei siis välttämättä ole olennaisinta kuinka nopeasti opiskelija valmistuu sillä monen opiskelijan työura ei ala valmistumisesta vaan jatkuu siitä

nuorten työuraa ei tule tarkastella vanhakantaisesti ensin opinnot sitten vakituiseen työhön ja perhettä perustamaan mentaliteetilla vaan nykyaikaan soveltuvana

arvoisa puhemies

satsaukset koulutaipaleen alkuun ykkös kakkosluokkien opetukseen eli alkuopetukseen ovat ratkaisevia

panostamalla koulunsa aloittaviin saadaan painopistettä siirrettyä raskaista korjaavista toimenpiteistä kevyempään ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen suuntaan

joidenkin lasten kohdalla tämä voi olla hyvinkin kriittinen vaihe jopa lähtölaukaus syrjäytymiselle jos perustat eivät ole kunnossa eli oman äidinkielen taidoissa kirjoittamisessa ja lukemisessa on pian